joka tapauksessa ainakin virallisten tilastojen mukaan suomalaiset kuljetusyritykset ajavat paljon enemmän kabotaasia ulkomailla kuin ulkomaiset suomessa

jos suomi onnistuisi kiemurtelemaan irti tästä asetuksesta voisivatko muut eu maat rajoittaa suomalaisten yritysten kabotaasia omalla alueellaan tai vaatia suomelta vahingonkorvauksia omille yrityksilleen aiheutuneista vahingoista

toiseksi kun tämä asetus tulee voimaan meidän on oltava aiempaa luovempia turvataksemme kotimaisen kuljetusalan toimintaedellytykset ja siksi kysynkin

tuotteiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus on yksi eun keskeisistä periaatteista ja siksi on sinänsä ymmärrettävää että kilpailu tuotteiden kuljetuspalveluissa eli kabotaasissa on haluttu avata kilpailulle myös muun euroopan kuljetukset suomalaisten yritysten kilpailulle

esimerkiksi muut eu maat jo ovat ottaneet käyttöön vinjettimaksuja ja liikenneturvallisuuden nimissä voisimme asettaa kansallisia talvirengasmääräyksiä

kysynkin

arvoisa puhemies

tämä lähtökohta että siirrytään ennakkotarkastuksesta jälkiseurantaan on hyvä ja toimii paljon nykyistä järjestelmää paremmin nykyisessä mediaympäristössä

tuloksena suomeen syntyi maailman laajin väkivaltaisten splattervideoiden harrastajien kulttuuri kun kaikki ne videot sitten salakuljetettiin katsottiin porukalla ja jaettiin ja kirjoitettiin vielä fanilehtiä päälle tai lapsipornon suodatus joka johti vain siihen että pedofiilien on entistä helpompaa löytää sen suodatusjärjestelmän avulla lapsipornoa netistä

kun kävi ilmi että kaikki edustajat eivät olleet ilmoittaneet saamaansa vaalirahoitusta asianmukaisesti moni ilmoitti maksaneensa sitten saamansa rahoituksen takaisin ja totesi että asiahan on sillä selvä

nyt näiden järjestelmien ansiosta meidän lapset ja nuoret eivät välttämättä mistään saa enää netissä tietoa asiallista tietoa ja valistusta ehkäisystä sukupuolitaudeista tai huumeista

valistukseltako me halusimme heitä suojella esimerkiksi kansanedustajan blogilta johon ei enää vantaan kouluista pääse koska ohjelma ei osaa erottaa pornoa ja kansanedustajan blogia toisistaan

siinä vaiheessahan raha oli jo tehnyt tehtävänsä ja edustaja oli päässyt eduskuntaan säätämään lakeja koskien muun muassa erilaisia kaavoitusasioita

samalla logiikallahan esimerkiksi kirjanpitorikoksen saisi anteeksi siinä vaiheessa kun toimittaa oikeat paperit tai veropetoksen anteeksi kun maksaa ne verot

mitä mieltä te olette tällaisesta rahojen palauttamisesta ja saako sillä synninpäästön

tästä lakiesityksestä annettava mietintö on poikkeuksellisen tärkeä koska maksutavat ovat suomessa ja maailmalla nopeasti muuttumassa siis se miten me maksamme päivittäiset jäätelömme kuukausittaiset vuokramme ja joka viidesvuotiset automme

käteisen korttimaksujen ja tilisiirtojen rinnalle on syntymässä useita erilaisia uutta tieto ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä maksutapoja jotka ovat toivottavasti kuluttajalle helpompia ja kauppiaille edullisempia kuin esimerkiksi käteinen tai luottokortit

hyvän esimerkin murroksen syvyydestä tar joavat kehittyvissä maissa kehitetyt uudet mobiilit pankkipalvelut joissa kännykkä käytännössä korvaa niin käteisen pankkitilin kuin itse pankinkin

arvoisa puhemies

tämä onkin koulukirjaesimerkki siitä etteivät lain kohteena olevat toimijat aina ymmärrä lainlaatijan käyttämää kieltä saati tarkoitusta

tästä esityksestä laadittavan mietinnön onkin pyrittävä purkamaan näitä väärinkäsityksiä ja luomaan kaikille toimijoille yhteinen ymmärrys siitä miten tätä lakia tule lupia

arvoisa puhemies

tutkimusten mukaan yli puolet yläkoululaisista jättää jo kouluruuan syömättä tai erään minuun yhteyttä ottaneen äidin sanoin

kouluruuasta säästäminen on selvästi mennyt liian pitkälle

miten kouluruuan laatu saadaan palautettua sellaiselle tasolle että se alkaisi taas kelvata meidän koululaisille

oikea kysymys olisi mielestäni kuitenkin se miksi koululaisilla on koulupäivän kuluessa niin nälkä että sitä paikataan makeisilla ja sokeripitoisilla juomilla tai erään yläkoululaisen pojan sanoin

arvoisa puhemies

käytännössä tilanne on kuitenkin päinvastainen

suomen tulisikin olla euroopan unionissa aloitteellinen että myös eurooppaan saataisiin niin kutsuttu whistleblower lainsäädäntö joka suojaisi yritysten ja viranomaisten laittoman toiminnan paljastajia tietovuodon mahdollisilta juridisilta seurauksilta

esimerkiksi viime päivinä kuohuttaneista panama papereista ei kukaan tiedä mitä kaikkea niistä on mahdollisesti siivottu pois tai onko tiedot vuotaneella henkilöllä muitakin motiiveja kuin moraalinen närkästys veronkierrosta tai kauna entistä työnantajaa kohtaan

lehtitietojen mukaan kuitenkin sekä suomen lennonjohtajien yhdistys että ilmavoimat ovat valittaneet että järjestelmä tuottaa epätarkkaa tietoa eikä se kaikki tieto välity lennonjohtajille

harmaan ja mustan talouden vastainen taistelu tarvitsee riittävät resurssit ja edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja jouhevaa tietojenvaihtoa

mihin toimenpiteisiin on ryhdytty että tämä ilmeinen turvallisuusuhka ei realisoidu käytännön onnettomuuksiksi

ilmavoimat on yksi tärkeimpiä paikallisten säähavaintopalveluiden käyttäjiä ja nämä palvelut tällä hetkellä tuotetaan yksityisesti

miten pystytään turvaamaan se että ilmavoimat pystyy toimimaan kaikissa tilanteissa

saamani tiedon mukaan vastaan on tullut tilanteita joissa kenttää ei ole saatu auki eikä koneita ole saatu ilmaan koska tarvittavaa tietoa ja lennonjohtohenkilökuntaa ei ole ollut käytettävissä

kysynkin ulkoministeriltä

miten suomen hallitus on pyrkinyt vaikuttamaan kiinan hallitukseen että tapahtumien todellinen kulku selvitettäisiin virallisesti ja yhä vangittuna olevat mielenosoittajat vapautettaisiin

kiina on eun suurin kauppakumppani ja eu kiinan toiseksi suurin kauppakumppani

eun ihmisoikeuspuolustajien suojelua koskevien linjausten mukaan ihmisoikeuspuolustajan asema tulee nostaa esiin kaikessa kanssakäymisessä kolmansien maiden myös kiinan viranomaisten kanssa

ovatko suomen hallitus ja suomen viralliset edustajat kiinassa noudattaneet eun linjauksia ja nostaneet esiin muun muassa kiinalaisiin blogien kirjoittajiin kohdistuneita toistuvia ihmisoikeusloukkauksia

hallitusta on moitittu naisten työmarkkina aseman heikentämisestä ja esitystensä sukupuolivaikutusten arvioinnin laiminlyömisestä

ohjelma sisältää hyviä tavoitteita ja keinoja joita myös me vihreät voimme kannattaa

valitettavasti julkishallinnon sähköisen asioinnin taustapalveluiden kokonaisuus otetaan hallintaan ja sähköisille palveluille luodaan yhteinen palveluväylä vasta nyt eikä jo vuosia sitten sillä kuten ministeri vehviläinen totesi näiden tukipalveluiden sirpaleisuus ja siiloutuneisuus ovat haitanneet ja hidastaneet sähköisten palveluiden kehitystä

valitettavasti ohjelmassa esitetyt keinot eivät ole yhtä rohkeita esimerkiksi perhevapaisiin ei esitetä isien vanhemmuutta ja äitien työllisyyttä edistäviä muutoksia

miksei tasa arvo ohjelmassa ole rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi perhevapaiden käytön tasa arvoisen jakautumisen edistämiseksi

käytännössähän tämä organisoi olemassa olevat tukipalvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi mutta ei muuten uudista tai digitalisoi meidän julkisten palveluidemme tuotannon rakenteita ja prosesseja

luotan ja toivon että tämä esitys on vasta ensimmäinen vaihe laajemmalle uudistukselle perustan rakentamista julkisten palveluiden radikaalille digitalisoimiselle

esimerkiksi tanskassa sähköinen asiointi on jo vuosien ajan ollut ensisijainen toimintatapa ja kaikilla tanskalaisilla on oltava digitaalinen postiosoite

suomi on tasa arvon edelläkävijöitä maailmassa mutta on meilläkin omat ongelmamme

ehkä hävettävin niistä on naisiin kohdistuva väkivalta josta suomi on saanut moitteita sekä ykn ihmisoikeusneuvostolta että euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta

lähisuhdeväkivalta on suomessa edelleen tabu josta on vaikea keskustella avoimesti

viro onnistui koska sähköinen henkilökortti säädettiin pakolliseksi kaikille virossa vakituisesti asuville henkilöille samalla kertaa kun kaikki viranomaiset velvoitettiin käyttämään sähköistä henkilökorttia ensisijaisena tunnistautumis ja allekirjoitusvälineenä

käytännössä perinteiset paperidokumentteihin perustautuvat tunnistautumistavat sekä kynällä paperille kirjoitettu allekirjoitus katosivat virossa nopeasti käytöstä

voin vain kuvitella millaisen itkupotkuraivarin koko suomi saisi jos hallitus uskaltaisi ehdottaa suomessa jotain yhtä radikaalia meistä kansanedustajista nyt sitten puhumattakaan

ensinnä pankkien suomessa käyttämät tunnistautumispalvelut ovat jo vanhoja eivätkä niiden käytettävyys ja turvallisuus ole enää vuosiin ollut samalla tasolla kuin esimerkiksi virossa käytettävällä kansallisella tunnistautumisella

suomessakin toimii jo kansainvälinen kuluttajaverkkopankki jolla ei ole konttoreita lainkaan vaan kaikki asiointi tapahtuu verkossa ja pääosan palveluista tuottavat algoritmit

koska tällaisilla verkkopankeilla ei ole kiinteistö eikä henkilöstökuluja ja ne on helppo skaalata koko euroopan laajuisiksi niiden tileillä ja lainoilla on paljon paremmat korot kuin perinteisillä pankeilla

ranskalainen areva tarjosi olkiluotoon rakennettavaa voimalaa halvalla koska se tarvitsi uudelle mallilleen kokeilulaitosta prototyyppivoimaloiden huolijoita kun ei maailmalla juuri ole

arvoisa puhemies

suomessa ei kukaan eikä mikään päätoimisesti ohjaa julkishallinnon sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamisen kehittämistä saati kansallista tietoyhteiskuntakehitystä

esimerkiksi viime syksynä paljastui että voimalatyömaalla ei ollut asianmukaisia hitsausohjeita kokeet oli jätetty tekemättä eikä työmaalla ollut pätevää hitsaustyön johtoa ja mikä pahinta työntekijöitä oli painostettu vaikenemaan näistä puutteista

nyt säteilyturvakeskus on todennut ettei laitoksen automaation suunnittelu täytä ydinvoimaturvallisuuden vaatimuksia eikä säteilyturvakeskus hyväksy automaation asentamista

kun myös suomessa sitten myöhemmin lopulta päätettiin avata julkisia tietovarantoja alkoi se perinteinen suomalainen itkuvirsi lisämäärärahoista ja siirtymäajoista

jos hallitus harkitsee vastaavan koealueen perustamista suomeen voin ilmoittaa espoon kaupungin vapaaehtoiseksi vaikka eihän meillä ihan yhtä montaa asukasta olekaan

ilman kirjeen vuotamista julkisuuteen asia olisi jäänyt kansalaisilta ja meiltä kansanedustajilta piiloon vaikka se koskettaa jokaisen suomalaisen turvallisuutta

miksi näin tärkeä asia tuli julki tietovuodon kautta eikä normaalin avoimen hallinnon ja asiakirjojen julkisuusperiaatteen noudattamisen välityksellä

arvoisa puhemies

ei kenenkään pää kestä tällaista väärinkäyttöä loputtomiin

miten työelämän pelisääntöjä ja työterveyshuoltoa voitaisiin kehittää jotta jokainen meistä selviäisi töistään ihan omien aivokemikaaliensa turvin ja jotta tämä aivodopingin kulttuuri saataisiin kitkettyä suomesta heti alkuunsa

arvoisa puhemies

nämä lääkkeet eivät ilmesty työpöydille tyhjästä eivät myöskään lukupöydille yhdysvalloissa on nimittäin havahduttu ritalinin käyttöön yliopistojen pääsykokeissa ja tenteissä

miten jatkossa turvataan se että näitä lääkkeitä käytetään vain sairauksien hoitoon niin ettei niitä kulkeudu työpaikoille ja oppilaitoksiin henkisen suorituskyvyn väliaikaiseksi keinotekoiseksi nostamiseksi

kuten tässäkin keskustelussa on hyvin käynyt ilmi kun tieto on vastaan omia ennakkoasenteita niin silloin se tieto kyllä lentää romukoppaan

tieteellisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa julkaistujen tutkimusten mukaan vanhempien sukupuolella ei ole mitään vaikutusta lapsen kehitykseen paitsi ehkä se että samaa sukupuolta olevien vanhempien kasvattamat lapset ovat hitusen siis hitusen suvaitsevaisempia kuin muut

aivan kuin sukupuoli määrittelisi avioliiton eikä puolisoiden rakkaus ja kunnioitus toisiaan kohtaan ja puolison sukupuolen vaihtuminen jotenkin nollaisi sen rakkauden ja kunnioituksen

arvoisa puhemies

suomalaisiin tutkimuksiin viitataan harvoin tutkijat eivät lähde ulkomaille ulkomaalaisia tutkijoita eivät suomen yliopistot kiinnosta eivätkä suomalaisnuoret halua opiskella ulkomailla

arvoisa puhemies

kasvukeskukset sijaitsevat edelleen yli sata vuotta sitten rakennettujen pääratojen varrella ja ilman omaa asemaa jääneet paikkakunnat taantuvat edelleen